metrolla pyrittiin estämään on syytä raukeaminen tilanteessa jossa kaksi sijaa työ oli puolesta ja kaksi

rusty

äänestyksessä

äänestys

ja te ette vastannut jälleen kerran te ette vastannut kysymykseeni ollaanko valmistelemassa vielä uutta veronalennuskierrosta jonka jälkeen sitten tullaan sanomaan että rahat ovat loppu valtio velkaantuu ja nyt joudutaan tekemään säästöohjelmia

ehdotukset ovat vastakkaiset joten ensin äänestetään osteomäntylän ehdotuksesta muster juvonen

miten hallitus aikoo huolehtia omaishoitajien jaksamisesta puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle juha rehulalle välikysymyksen esittämistä varten

eurojohtajien vastattava epämiellyttävää kysymykseen mihin valtaosa rahoista

selonteko hylätään

yleinen johtopäätös virastolla oli että ilmoitukset ovat täydennysten jälkeen olennaisen oikean tiedon antavia ja myös lähiyhteisöjen saamat tuet on olennaisilta osiltaan oikein kerrottu

halisissa perheissä hoitovapaalle jää pienituloisempi

tutkimustyön tarve voi myös tehdä ehdotuksen numero neljäkymmentä edustajaa yhtiölle

jos teholla

ja kun tässä puolustusministeri on ottanut itselleen selvästi muiden tehtäviä siis ulkoministerin esittelystä pitäisi tapahtua tämä asia niin jään kysymään teiltä

puhemies kannata

eduskunta hyväksyy pesemässä käsittelyssä sovitaan palkatun lakiehdotuksesta on kierroksen toinen käsittely on vain pääty tähän asti on loppuunkäsitelty

työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle

purseri puhemies

me olemme viimeisten vuosien aikana päässeet erittäin maltilliseen menokehitykseen

äänestyksessä

joskus vuosisata päättyy kolmastoista maaliskuuta yli sata

sekä ajatushautomo strazed in conamiksi nämä jullina ovat julkisesti arvioineet että oma valuutta voisi olla suomelle eduksi

arvoisa puhemies

pyydän edustajia ottamaan laatikosta asianomaiset äänestyslipukkeet

arvoimme sen ehdotukset numerotkaan

todellakin olisi erinomaisen hienoa jos ministeri linden olisi täällä paikalla mutta hän on todellakin estynyt ja niin kuin viime aikoina tapana on ollut niin kuulin että hän pitää parhaillaan kokoomuksen kampanjatilaisuutta savossa

te teitte työtulovähennyksen kevennyksen palkansaajille mutta ette tehneet eläketulovähennyksen kevennystä joka olisi antanut eläkeläisille sen saman veroedun kuin työssä olevat saavat

reilusta kallioiden osapuolen niskanen

edustusaukovan osapuolena

ruisbuumin ehdotuksen urakaksi kuusitoista kontula

mitä hallitus aikoo tehdä korjausrakentamisen edistämiseksi jotta rakennuskantaan sidottu kansallisomaisuutemme ei

jätä tulojen lasku olisi mahdollisimman

edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain neljäkymmentäkolme pykälä viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan

jo tämän jälkeen voittaneesta ehdotuksesta mietintöä

lapsiin ja perheisiin kohdistuvia linjauksia tulee arvioida kysymällä millaisen tulevaisuuden suomeen me haluamme

äänestys

marvel puhumista naton mustaketun herkkua miesten erotuksen eli mitä yks pistemäki

hallituksen teollisuuspolitiikka on ollut erityisen

arhinmäki

kun ministeri esitteli budjetin niin siinä kävi selvästi ilmi että nyt ollaan siinä tilanteessa että puheista huolimatta velanoton määrä vain kasvaa koska työllisyystoimet eivät ole ollenkaan riittäviä

äänestykseen osuutemme takaa niksejään yli kuusi ja osa viistosta eduskuntaan

arvoisa edustaja jos odotamme hetken aikaa että istuntosali rauhoittuu keskustelua varten ja edustaja niinistön puheenvuoron kuuntelemista varten

vastaavia ei mikään muu euromaa

euro aluejohtajat ja mä saan haluttomalla suostumuksella tekivät tietoisen valinnan käyttää lähes kaksi kolmasosaa veronmaksaja saa rahoja maksaakseen lainat joiden uudelleenjärjestelyyn he eivät kriisin alussa

kun tilastotietoja toimitetaan pohjaksi velkaantumisen ja näiden lukujen arviointiin on aihetta todeta että tätä työtä täytyy tehdä riippumattomien elinten suomessa tilastokeskuksen

kuitenkin syyrian konflikti edellyttää ennen kaikkea suurvaltojen vuoropuhelun jatkamista ja aate levisi ei yhdeksän pois eduskunta hyväksyy konfliktin osapuolten tuen ja aseistamisen lopettamista sekä isiln nousun takana oleviin taloudellisiin poliittisiin etnisiin uskonnollisiin ja humanitaarisiin syihin puuttumista

piesseen ehdotukset kaksikymmentä kuusi seitsemän kahdeksan yhdeksän kolmekymmentä kolmekymmentäyksi kolmekymmentäkaksi kolme puola kolme sataneljä ja kolmekymmentäviisi

arvoisa puhemies kannattaa sitä kettunen voimistelee maukas keitto syystä mäkipää puhemiestä edustaja nico klaus von yhtenäisyys numero kaksikymmentäkahdeksan rs ja juvan puuaines kaanaan kylistä vehkaperä

olemme esitteen ehdotuksen kuusikymmentäkaksi kuusikymmentäkolme

arvoisa puhemies

äänestyslipukkeessa pitää lukea edustajan nimi

lähetekeskustelua varten ei sillanpää verestyksen ensimmäinen asia kuin myös neuvosto ehdottaa että asia lähettää sivistys

kun kierros on toinen käsittely on päättynyt

seuraksi minkä johdosta kettuselle tuskaksi

edustaja uotila

ja hallitus on

caäänestyksissä

miten te aiotte palauttaa sellaisen järjestyksen että me voimme luottaa siihen että päätöksenteko tapahtuu oikeassa järjestyksessä näin isossa asiassa kuin sotilaiden lähettäminen ja kotiuttaminen

arvoisa puhemies eero eduskunnan tahdon mukaisen ehdotuksen

tämä maahanmuutto ja ulkomaalaispolitiikka ja sen vastuullinen hyvä hoitaminen on tosi tärkeä osa meidän kansallista menestystämme

työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi

risto pelkonen

linden eivät enää kiinni mutkaan tulla edistetään verhot erkki virtanen voi lisätä vaan sai kasteessa selonteko hyväksyttämään hyväksymättä ehdotuksesta äänestettävä joka hyväksyi lakiehdotuksen äänistä ja usein voittoon lakiehdotus hylätty

suomi ei ole näistä sopimuksista tähän mennessä siis saanut hyötyä

hallitus ei ole tehnyt selvää julkista valintaa tilanteen ratkaisemiseksi sekä edellinen että nykyinen hallitus ovat esittäneet itsenäistä linjaa mutta lopulta ovat aina seuranneet saksa ja ranskan talutusnuorassa hallitus ei ole myöntänyt siitä mistä muualla puuta on avoimesti ja euro ei toimi ilman laajamittaista liittoval

risto mustajärvi

tosiasia on se niin kuin edustaja gustafsson täällä sanoi että eläkkeet eivät nousseet vuoden alussa senttiäkään nollakorotus

arvoisa puhemies teen ehdotuksen numero neljäkymmentäkaksi edusti uotin korkuinen kannattaja ruta meilutyte

lintuja

risto jalonen

rom takaksi ääntä jos ei

arvoisa puhemies toinen suomelle ja omistajayhtiö

tämä välikysymykseen ovat allekirjoittaneet keskustan eduskuntaryhmään perussuomalaisten eduskuntaryhmän ja laserryhmän esittämistä varten

tarkastusvaliokunta on todennut että tämmöisen näennäisen kattavuuden sijasta olisi parempi tähdätä tietosisällön ajankohtaisuuteen ja sen käyttökelpoisuuteen nimenomaan eduskunnan päätöksenteossa

samoin kun edellinen keskusta ja kokoomusvetoinen hallitus ovat aiheuttaneet epäonnistuneilla päätöksillään suurta vahinkoa suomalaisen vientiteollisuuden

arvoisa puhemies teen esityksen kuusikymmentäneljä edustaja elomo

tässä on siis eduskunnan täysistunto käynnissä ja kuullaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan esittelyä tarkastusviraston toimintakertomusta koskevasta mietinnöstä

laajasti yhteiskunnassa myös kansalaiset ovat toivoneet että tämmöinen kokoava työmarkkinaratkaisu voisi tässä tilanteessa syntyä ja hallituskin on sanonut puoltavansa tätä vaihtoehtoa

pylväs

tämä vaatii tietysti sovittelukykyä

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

organisaatiosta tulee kuitenkin tiettyjä rajoituksia ihmisten työtehtävien muutokselle ja siirrolle joten korostaisin tämän joustavuuden merkitystä yhdessä siihen että päätöksenteko nykymuodossaan tehdään täällä salissa ja toivon että tämä joustavuus ja byrokratian tältä osin karsiminen voisi edetä myös organisaatiota kehitettäessä

virta ja anteeksiannosta tuupasijoitus kaksi alusta yhtiö on erotus kolme ovat vastakkaisia toimia ensin äänestetään naista keskenään ja senjälkevoittaneesta mietintöä vastaanotosta tuupasen ehdotus kaksi ja musta ylitti ahonen uskoo ei pyydä vasta

kaksikymmentäkahdeksan kahvia

maan edun asettamista omaan tai

nyt olisikin ryhdyttävä toimiin jotta oecdn puitteissa edelleen tiukennetaan tietojenvaihtomääräyksiä ja kovennetaan niitä vaatimuksia jotka maille on jotta ne voivat päästä pois näiltä kyseenalaisilta mustilta tai harmailta listoilta

arvoisa puhemies kannatan jalosen ei sitä pysty

maanpuolustus ei ole sen jälkeen enää yhtiön

huomautan että käsittelyssä on hallituksen esitys lakimuutoksesta arvonlisäverolakiin niin että pidetään keskustelu tässä aiheessa

nyt kuitenkin huhutaan että saksa olisi valmis eurobondeihin solut muodossa tai toisessa sulut kiinni jos vain samaan aikaan brysselin kontrollivalta

äänestyksessä

tiedämme että erityisesti kreikassa tässä suhteessa epäonnistuttiin takavuosina erittäin pahasti eikä myöskään sopeutuminen uusiin sääntöihin ole sujunut siellä ongelmitta

vr puolesta naton edustaja kalle rätykin erinomat